on selvää kun katsotaan tätä subjektiivisen päivähoito oikeuden rajausta että kyseessä on säästötoimenpide joka asettaa lapsen edun toissijaiseksi ja lapsi joutuu asemaan missä hänen perhetaustansa tai perheessä tapahtuvat muutokset yhtäkkiä määrittävätkin sen lapsen oikeuksia hänen arkeaan ja mahdollisuuttaan kehitykseen kasvuun ja oppiin

on ihan ehdottomasti myönnettävä että tässä ollaan vähentämässä ja heikentämässä ja vielä mallilla mikä tekee lapsen päivästä potentiaalisesti huomattavasti levottomampaa liikkuvampaa ja muuttuvampaa

se ei voi mitään muuta olla silloin kuin jollain tavalla sitä varhaiskasvatusta heikentävää

uudistukset ovat aina tervetulleita mutta ne täytyy tehdä vastuullisesti niin että me emme heikennä kenenkään oikeuksia ja etuja ja kun ne tehdään hyvin niin silloin ne myöskin tuovat säästöjä

nuorisovaltuustojen liitto oli kokouskannanotossaan tuonut ilmi nyt valmisteilla olevan nuorisolain ja oman pettymyksensä siihen että tässä lain valmistelussa ei ole nuorten edustajaa

heitä on kyllä kuultu mutta he näkevät että tämä ikään kuin asettaa tämän nuorten kuulemisen kyseenalaiseen asemaan että millä tasolla tai millä tavalla nuorta kuunnellaan

kaikenlainen nuorten osallistaminen heitä itseään koskeviin päätöksiin mahdollisimman syvällä aina niissä työryhmissä tasavertaisina jäseninä minä luulen on myös yksi tärkeä taso mitä me tarvitsemme silloin kun me ajattelemme nuorten kiinnostusta politiikkaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen koska sen osallistumisen kautta tulee se kiinnostus ja oppiminen ja semmoinen toivon näkymä siitä että myös nuori voi olla mukana yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja politiikassa

ei tarvitse omaksua yhtä tiettyä roolia tai syntyä tietylle alueelle tässä yhteiskunnassa tai osata hakeutua juuri oikeaan järjestöön vaan pystyy olemaan aktiivinen kannanottaja ihan jo sillä taustalla mikä ikinä itsellään on ja se oma mielipide on aina yhteisölle arvokas ja sillä voi vaikuttaa asioihin

nimittäin viime kaudella tehtiin ihmisoikeusselonteko joka nostaa neljä eri tarkastelukohdetta ja yksi niistä on eri kulttuuritaustoja omaavat nuoret ja nimenomaan sen takia että he kokevat muuta väestöä enemmän syrjintää

tämä on tärkeä muistutus myöskin siitä että se rasismikeskustelu oli hyvä mutta täytyy muistaa että rasismi ei ole irrallinen osa tätä yhteiskuntaa vaan se on rakenteissa

minkälaisiin konkreettisiin toimiin lainsäädännöllisesti ja muuten hallitus aikoo ryhtyä rasismin kitkemiseksi suomalaisesta yhteiskunnasta joka tasolla

arvoisa puhemies

tähän rahastointiasiaan ja vapaaehtoisuuteen haluaisin sanoa sellaisen asian että se on ikään kuin täysin vastoin sitä mitä me tässä salissa nyt penäämme ja mistä me keskustelemme eli nimenomaan sitä vaikuttavuutta ja tehokkuutta kehitysyhteistyöhön ei tuoda epävarmalla rahoituksella

ajatellaan vaikka liberian tilannetta

ebola epidemia saattaa aiheuttaa sen että hankkeet mitä siellä tällä hetkellä tehdään joudutaan keskeyttämään ja yhtäkkiä se kehitysyhteistyö saattaa ottaa kuusi seitsemän vuotta takapakkia koska me puhumme äärimmäisen herkästä työstä mitä tehdään koko ajan tiiviisti sen yhteisön kanssa

sillä että yhtäkkiä meidän rahoituksemme olisi äärimmäisen epävarmalla pohjalla saattaisi olla aivan samanlaisia vaikutuksia että yhtäkkiä me otammekin takapakkia sen kuusi seitsemän vuotta

tässä salissa on monta kertaa esitetty kysymyksiä ja toiveita siitä mistä saadaan uutta työtä mistä saadaan tälle yhteiskunnalle uutta kasvua tai ideoita hyvinvointia ja uusia rakenteita jotka ovat ketterämpiä keveämpiä kestävämpiä

siellä on paljon vahvaa tietoa ja osaamista ja ennen kaikkea ehkä se erilaisten ihmisten kohtaaminen tai alueellisesti joku koulu mikä on ollut lakkautusuhan alla saakin yhtäkkiä tämän kysymyksen kautta uusia mahdollisuuksia

minä toivon että kun tämä uudistus tehdään niin otettaisiin myöskin tämä akuutti tilanne turvapaikanhakijat tässä kysymyksessä vahvasti ikään kuin kulkemaan siinä rinta rinnan koska me voisimme aika paljon ruohonjuuritasolta saada myöskin niitä ratkaisuja siihen uudistamiseen eikä niin että se tulee ylhäältä alaspäin jolloin myöskin tuntuu että ikään kuin

mutta ilmeisesti samaan aikaan myös lapsiperheet ovat niitä jotka ovat kiittäneet sitä että aukioloissa on joustavuutta ja palveluita on ikään kuin laajemmin eri aikoina tarjolla

mutta tämä päivähoitokysymys on ehdottomasti semmoinen mitä toivottavasti tiiviisti seurataan jatkossakin ehkä myöskin laajemmin sitä miten ylipäätään tulevaisuudessa meidän päivähoitojärjestelmä vastaa siihen että yhä enemmän meillä on ihmisiä jotka tekevät töitä ihan eri aikoina eli se semmoinen kahdeksasta neljään tai kahdeksasta viiteen ajattelu ei enää pidä valtakunnallisesti ja kaikkialla paikkaansa

myös minä tahdon yhtyä tähän huoleen näistä pienyrittäjistä esimerkiksi kauppakeskuksissa ja toivon että sitä seurattaisiin tiiviisti että saadaan ne yhteiset pelisäännöt niin hoidettua että kauppakeskus voi voida hyvin mutta myöskin jokainen pienyrittäjä

arvoisa puhemies

itse ajattelen että tästä eteenpäin kun otetaan askelia niin varmasti semmoinen yksi tärkeä haasteellinen kohta on se että kun meillä on lainsäädäntö jolla pyritään tiettyihin tavoitteisiin ja samaan aikaan meillä on se yksilön subjektiivinen kokemus niin miten me saamme nämä kaksi aidosti kohtaamaan

silloin on äärimmäisen tärkeätä että me takaamme tulevaisuudessa kaikkien palveluntarjoajien kaikkien virkailijoiden jokaisen palvelupaikan kohdalla että saataisiin sinne tarvittava määrä ihmisoikeuskoulutusta esteettömyyskoulusta

tämä on oikeusturvakysymys sekä organisaatiossa toimivien ihmisten työhyvinvointikysymys

tätä taustaa vasten kysyisin oikeusministerin mielipiteen siitä miten tuomioistuimet kykenevät esitettyjen määrärahojen puitteissa täyttämään asianmukaiset perustuslain ja kansainvälisten velvoitteiden mukaiset oikeusturvavaatimukset sekä huolehtimaan myöskin tuomareiden työkyvystä

itse ajattelisin että tuohtumus salissa ei niinkään johdu siitä etteikö ymmärrettäisi että on rajalliset määrät rahaa vaan se johtuu siitä että kun katsotaan hallituksen lukuja ja toisaalta viestiä niin tuntuu että ne eivät täsmää

nyt kun sitä etsivää nuorisotyötä leikataan niin se voi niiden pienempien kuntien kohdalla esimerkiksi tarkoittaa sitä että kun he eivät saa sitä tukea niin se lakkautetaan kokonaan tai resurssit vähenevät hyvin paljon

samaan aikaan me puhumme nuorista jotka asuvat haja asutusalueella missä palvelut ovat muutenkin jo kaukana ja silloin syntyy aika suuri huoli vielä erityisesti näistä nuorista

kun nimittäin olen ymmärtänyt että sosiaali ja terveysministeriössä ollaan pikavauhdilla valmistelemassa esitystä että tulisi tämmöinen oma kotouttamisjärjestelmä niille jotka ovat oleskeluluvan saaneet ja tähän tulisi alempi tuloluokka eli luodaan sosiaalijärjestelmää missä on ryhmä joka saa alempaa tukea niin millä tavalla tämä on lapsiperheiden etua ajavaa tai lasten etua ajavaa tai millään tavalla järkevää kotouttamispolitiikkaa että pienistä rahoista luodaan vielä pienempi ikään kuin tuloluokka missä ihmisten pitäisi luoda paikkansa tässä yhteiskunnassa kun ovat kysymyksessä lapset ja lapsiperheet joiden täytyisi kotoutua löytää kieli ja paikka yhteiskunnassa ja yhteisössä

arvoisa rouva puhemies

se takaa jokaiselle ihmiselle yhtäläiset mahdollisuudet oman elämän eteenpäinviemiseen

millainen on kestävä suhteeni ympäristöön ja luonnonvaroihin

köyhyyden poistamisen kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen torjunnan tavoitteena on turvata hyvän elämän edellytykset niin nykyisille kuin tulevillekin sukupolville kaikkialla maailmassa

kehityspolitiikan painopisteiden muuttuminen ja rahoitukseen liittyvät jyrkät ja merkittävät muutokset ovat pahin este pitkäjänteiselle ja tulokselliselle kehitysyhteistyölle jota myös hallitus itse vahvasti peräänkuuluttaa

tämä heikentää huomattavasti järjestöjen edellytyksiä jatkaa toimintaansa erityisesti hallitusohjelman kehitysyhteistyön pääteemojen kuten naisten ja tyttöjen aseman parantamisen demokratian ja vakaan kehityksen tukemisen parissa

toinen varjo on merkittävä viennin painotus

arvoisa puhemies

monelle lapselle päivähoito ja varhaiskasvatus on kodin ulkopuolella se ensimmäinen paikka missä he ikään kuin joutuvat pärjäämään omillaan ilman niitä lähivanhempiaan tai lähihuoltajiaan

yksityissektorin menestys on olennainen osa hyvinvoinnin ja kestävän yhteiskunnan rakentumista mutta se yksin ei riitä tuomaan kehitystä kaikille

se on ensimmäinen paikka missä he tunnistelevat omia rajojaan omaa suhdettaan ryhmään ja siellä on myöskin mahdollisuus systemaattisesti kehittää erilaisia taitoja mitkä tulevat erilaisissa kasvuvaiheissa

miten luodaan talouskasvua yrittäjyyttä ja kehitystä joka lähtee ympäristöstä ja sen ihmisistä heidän oikeuksistaan osaamisestaan ja vahvuuksistaan

mikä on kehittyvillä markkinoilla toimivan yksityissektorin rooli suhteessa luonnonvarojen riittävyyteen kestävään demokratiaan turvalliseen oikeusvaltioon sekä ihmisoikeuksien toteutumiseen

mutta aika monien toiveiden mitä meillä on siinä kohtaa koulutusta siemenet laitetaan itämään jo varhaiskasvatuksen aikana niissä opeissa siinä kokemuksessa ja silloin tietysti varhaiskasvatussuunnitelma tulee tärkeään osaan

on ulkoministeriön velvollisuus valvoa että kaikki kehitystoimijat saavat aikaan kehitystuloksia ihmisoikeusperustaisesti mutta selonteko ei aseta työlle evaluointi ja monitorointiedellytyksiä

mitä sillä tarkoitetaan ja miten se käytännössä rakennetaan mikä on kodin ja vanhempien huoltajien rooli millä tavalla millä välineillä lasta kuunnellaan ja mitä ammattitaitoa se vaatii siltä ammattilaiselta joka tuon varhaiskasvatussuunnitelman rakentaa

kaikkien tavoitteiden toteutumisen edellytys ja avain on nimittäin nuorissa siinä että he uskaltavat haastaa vallitsevan järjestelmän ja meidät valtaapitävät sekä luoda uutta

meillä on mahdollisuus kasvattaa sukupolvia jotka näkevät että oma hyvinvointi ja hyvä elämä ovat erottamattomassa yhteydessä kanssaihmisten hyvinvointiin sekä ympäristön elinvoimaisuuteen ja siihen että maapallolla myös jatkossa on edelleen elämää

arvoisa rouva puhemies

tämä on erinomaista eikä suinkaan toteudu kaikissa maissa

kehitysyhteistyöstä leikkaaminen on arvovalinta

vielä on mahdollista tehdä arvovalinta ja muuttaa suuntaa

arvoisa puhemies

ilmastonmuutos ja luonnonvarojen heikkeneminen ovat arkipäivää ja todellisuutta ja väistämätön tosiasia on se että meidän pitää aika tavalla muuttaa elintapoja jotta maapallo säilyy myöskin tuleville sukupolville ja jokainen meistä yksilönä ja kuluttajana on aika merkittävässä roolissa siinä miten itse kulutetaan ja eletään sitä elämää

täällä salissa on tänään käyty paljon arvokasta keskustelua puhuttu ehkä paljon tämmöisistä isoista rakenteista ja taloudesta ja tulevaisuuden suomesta ja hyvä niin koska siinä tähdätään tietysti aina myös yksilön hyvinvointiin

jos mietitään meidän kulutusvalintojamme niin tällä hetkellä taloudellinen tilanne ihmisten eriarvoistuminen ja köyhyyden lisääntyminen tuovat siihen varmasti omat haasteet

olisi ollut mielenkiintoista kuulla ympäristöministeriön näkökulmia tähän

se on ehkä täällä eri poliittisten puolueiden vallan keskiössäkin hyvä muistaa että me puhumme aina yksilöistä ja ihmiset kamppailevat hyvin erilaisten tilanteiden kanssa omassa arjessansa

miten se suhteutetaan tähän kuluttamiseen ja toisaalta miten yli eri ministeriöiden voitaisiin miettiä sitä että tuettaisiin paremmin esimerkiksi sellaista yrittäjyyttä joka edistää kestävää kehitystä ja sentyyppistä kulutusta joka ottaa myöskin huomioon ympäristön

on ensiarvoisen tärkeää että jokaisella nuorella olisi mahdollisuus olla kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja olisi kokemus siitä että omaan yhteiskuntaan voi vaikuttaa tai voisi jollain muulla tavalla valita sen oman ideologian tai viiteryhmän joka luo kuuluvuuden tunnetta

tässä avainasemassa minun mielestäni ovat muun muassa nuorisojärjestöt ja niiden toiminta ennen kaikkea tasavertainen toiminta tasa arvoinen toiminta joka mahdollistaa myös sen että jokaisella nuorella olisi mahdollisuus valita se oma ideologia tai viiteryhmä

tästä on viime aikoina avustusten kautta käyty paljon keskustelua ja tässä keskustelussa ministeri arhinmäki on painottanut poliittisten nuorisojärjestöjen avustusten perustuvan toiminnan laatuun määrään ja taloudellisuuteen

arvoisa puhemies

hufvudstadsbladet uutisoi eilen että äitiyslaki jolla pyritään helpottamaan vanhemmuuden tunnustamista kahden äidin perheissä olisi kaatunut hallituksessa

jos tämä uutinen pitää paikkansa niin se on äärimmäisen surullinen ja vakava asia nimittäin me puhumme laista jolla me pyrimme vahvistamaan kaikkien perheiden ja yksilöiden yhdenvertaisuutta

itse olisin taipuvainen ajattelemaan että tätä esitystä pitäisi tarkastella nimenomaan niiden perheiden näkökulmasta jotka ovat yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa ja niiden perheiden jotka eniten tarvitsevat esimerkiksi sitä kokopäiväistä varhaiskasvatusta

tämä ei ole debattia siitä onko kotihoito arvokkaampaa kuin varhaiskasvatus päivähoidossa tai jotain vastaavaa vaan siitä mitkä ovat ne riskit joita syntyy näiden heikoimmassa asemassa olevien perheiden kohdalla

olisiko samalla syytä myös arvioida poliittisten nuorisojärjestöjen suhteellisen suuria tukisummia suhteessa muiden nuorisojärjestöjen tukiin ja tehdä kautta linjan oikeudenmukaisempi avoimempi ja tasapuolisempi tukijärjestelmä

ja ennen kaikkea me pyrimme vahvistamaan tällä lailla lapsen edun toteutumista ja oikeutta vanhempiin

ei ole enää kysymys valinnasta tai arvoista vaan pitäisi olla kyse hyvin yksinkertaisesta itsestään selvästä yhdenvertaisuudesta

me emme puhu suurista kustannuksista vaan me puhumme tällä hetkellä siitä että me tuomme näille perheille turvaa ja yksinkertaistamme heidän arkeaan ja poistamme siitä arjesta myöskin byrokratiaa keskiössä lapsen etu ja lapsen turva

tai kun me luomme tällaisen kynnyksen niin hirveän helposti ihminen alkaa ikään kuin vähätellä sitä omaa tilannetta kotona rupeaa venyttämään sitä rajaa että kyllä me jaksamme ja ehkä me emme täytä kriteerejä jolloin taas mahdollisesti syntyy tämmöinen riskityhjiö missä ihminen ei saakaan sitä tukea tai uskalla pyytää sitä apua silloin kuin sitä tarvitsisi

nyt tahtoisinkin kysyä hallitukselta pitääkö tämä uutinen paikkansa ja onko vielä jotain mitä voitaisiin tehdä jotta hallitus löytäisi sovun pystyisi tuomaan tämän äitiyslain ja näin me pystyisimme varmistamaan ja edistämään jälleen kerran perheiden yhdenvertaisuutta ja lapsen etua ja turvaa kaikissa suomalaisissa perheissä

sen takia minä toivon että hallitus vielä miettisi ne riskit joita tähän sisältyy perheiden näkökulmasta koko päivähoitojärjestelmän näkökulmasta ja toisella puolella ne hyvin pieniksi jäävät säästöt

nuorisojärjestöjen tukia koskevassa keskustelussa on noussut esille myös se että valtionapujen tukikriteereitä ei ole avattu missään ja jos haluaa tutustua itse asiakirjoihin täytyy mennä erikseen opetus ja kulttuuriministeriöön niitä tutkimaan

tullaanko kaikkien avustuspäätösten perustelut taustamuistiot sekä eri järjestöjen hakemukset liitteineen ja tilitietoineen avaamaan myöskin kansalle

tämä on tietenkin surullinen uutinen myöskin hallitukselta joka on tehnyt paljon hyviä tekoja myöskin tasa arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja linkittänyt sen hyvin vahvasti kansalaisten hyvinvointiin ja suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuteen

jos se saataisiin voimaan sillä pystyttäisiin myöskin poistamaan avioliiton pakkopurku sekä sterilisaatiopakko

ennen joulua kuitenkin tuli myöskin pääministerin suulla uutinen että tämäkään asia ei etene ellei hallituksen sisällä löydy yhteisymmärrystä tähän kysymykseen jolloin me olemme jälleen kerran siinä tilanteessa että epäsopu hallituksen sisällä ikään kuin ajaa ohi kansalaisten oikeusturvan yhdenvertaisuuden ja itsemääräämisoikeuden

olisin tahtonut myös tämän kysymyksen kohdalla vielä kysyä missä tällä hetkellä mennään saattaako se sopu vielä löytyä ja millä aikataululla me voisimme vielä kuitenkin odottaa myöskin translakia tänne eduskuntaan

arvoisa herra puhemies

uskaltaisin väittää että sen taustalla lähes meidän jokaisen kohdalla on tavalla tai toisella yhdenvertaisten mahdollisuuksien koulutusjärjestelmä suomalaisessa yhteiskunnassa

me tulemme kaikki hyvin erilaisista taustoista alueellisesti erilaisista paikoista meillä on eri määrä koulutusta me olemme jokainen kokeneet erilaisia asioita elämänpolkumme varrella mutta meitä jokaista yhdistää tässä salissa suomalainen koulutusjärjestelmä

koulutuksesta ja tiedosta syntyvät tasa arvo yhdenvertaiset mahdollisuudet osallisuus kilpailukykyiset ideat innovaatiot sekä osaaminen työ ja yrittäjyys kaikki elementtejä joita me tässä yhteiskuntana tänä aikana ehkä tarvitsemme kipeämmin kuin koskaan aikaisemmin oli se sitten talouden tai ympäristön tai ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta

jos historia on meille jotakin opettanut niin sen että varmin tie epäonnistumiseen ja ei toivottuihin tuloksiin kaikilla yhteiskunnan osa alueilla saadaan aikaan leikkaamalla merkittävästi koulutuksesta ja sitä kautta heikentämällä tasavertaisten mahdollisuuksien yhteiskuntaa

ne eivät riitä tuomaan toivottua tulosta